pidän vapaaehtoisuutta tältä osin kyseenalaisena koska kyllä kaikilla äänestäjillä on kaikkien ehdokkaiden osalta oikeus tietää silloin kun rahaa on käytetty paljon ketkä ovat suuria tukijoita jos näitä on

matikainen

tarkastusviraston tehtäviä on merkittävästi viime vuosina laajennettu sen jälkeen kun virasto siirtyi eduskunnan alaisuuteen ja sen asema riippumattomana valvojana on vahvistunut

äänestyksen

tiedämme että vanhasen ykköshallitus otti jo tämän tietoyhteiskunta ajatuksen erillisen ohjelman kohteeksi

on selvää että ilman kotimaista telakkaa myös suurin osa alihankintaverkostosta kuihtuisi vain murto osa verkoston yrityksistä on sellaisia jotka todella kykenevät toimimaan vient

holmin yhdeksi laantuminen toijan tupossa kaksikymmentä eduskuntaa katson miten muka

edustaja kokko

äänestyksen annettu saattaa yli kolmijaan kolme

arvoisa puhemies kalevi kivistö musta ja armas puhemiesten esityksen varakkuus ja köyhdyttyä herra kuin niskaan on

ja sitten palaamme otsikon mukaiseen asiaan

toiselle

ilman muuta tämä sopimus pitää hyväksyä mutta samalla on siis syytä sanoa että näillä sopimuksilla ei veronkiertoa tulla ratkaisemaan koska nämä maat ovat juuri valinneet riittävän pieniä maita ja varmaan tarkistaneet etukäteen ettei suomestakaan ole juurikaan asiakkaita kun ovat valmiit tämän sopimuksen meidän kanssa tekemään

kotiviini ei

yliarvostus on lohdutus neliöitä

äänestys

miksi hallitus on taipunut tinkimään eduskunnan uusi asti ja yksinäisesti elin ja omasta kannasta jonka mukaan euroopan vakausmekanismien ryhtiä laskettu koko on enintään viisisataa

usa kolmetoista eduskunta hyväksyy nimikin vihjausta mäntylä ehdotus kahdeksantoista ypy

huostaanotoista on tullut arkea liian monelle lapsiperheelle

öljynviejä

tiivistetään voi todeta että kriisimaat päättivät eun painostamana pelastaa pankkiirit kun taas islanti päätti pelastaa oman

kolmanneksi jatkorahoitus voidaan hyväksyä suoraan vain ja metran kautta ilman välikäsiä hupenee järven vettä

soneran seitsemän ja yksi viikossa yksitoista s books miten

voitaisiin heti toimia välillisten työvoimakustannusten puolella alentamalla niitä mistä on hyviä ehdotuksia työmarkkinajärjestöiltä olemassa esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksujen ja eläkemaksujen osalta

ilmeisesti ei

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

eräs näistä uusista tehtävistä on puolueiden rahoituksen ja valtionavun käytön valvonta

on oikein että tämä tieto on etukäteen äänestäjien tiedossa ennen kuin he tekevät omaa valintaansa eikä jälkikäteen jolloin tämän asian arviointi on luonteeltaan lähinnä teoreettinen

äänestyksessä

mäkinen louhelainen

suunta on muutettava tulevaisuuden lasku on liian kallis

eikö nyt olisi aika tarttua pääomaverotukseen ja ottaa sieltä ne rahat niin kuin puheenjohtaja urpilainen on esittänyt sen sijaan että tasaverona lisätään arvonlisäveroa ja sitten muita veroja jotka kohdistuvat pienituloisiin voimakkaammin

puhemies pieniä

mäkisalo

petrarca kaksikymmentäkaksi edustaa koko

nyt umpioidusta major viisitoista ei pyydä vasta

hallituspuolueiden edustajat a myös tul kehotuksia keskittyä risteilyjä ja matkustajalaiva sektorin sijaan parkkisen sektori ecu tai jäänmurtajiin joissa suomella onkin vahva

äänestykseen one

ylistönmäki asettui niskaan

oikeutus on toinen käsittely on päättynyt ja asia

kun puhutaan budjettivallan luovuttamisesta brysseliin on syytä muistaa että unionin tilintarkastajat eivät ole seitsemääntoista vuoteen hyväksyneet reunat tilinpäätösten rahoja on käytetty leväperäisesti että eun budjetissa vuosittain useiden miljardien eurojen arvostta virheitä ja

ruuna verne perutaan ehdotuksen

toisen käsittelyn estellen päävärityksen kymmenesosia voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden selusta palkattiin ensimmäiset esitti myös keskus tuosesta päättyy kuudestoista joulukuuta pidetyssä

kansainvälinen valuuttarahasto on se taho jolla on sekä uskottavuus että kokemus velkakriisien ratkaisemiin se on ö eulla ei ole kumpaakaan ei kulu on täysin omien vallanpitäjiensä halvaannuttama virheitä ei myönnetä vaan pankkien lisäksi pelastetaan epäonnistuneita

hallituksen lupaamalla poikkihallinnollisella ohjelmalla

nesteen ehdotuksen

olkaa hyvä

mettinen pois

elikkä

virpi ja kaluste immosen tuskaksi ei pyydä vasta

kaikki edellä mainittu huomioon ottaen ei ole ihme että kansa on raivoissaan siitä että euromaiden poliittinen eliitti on hyväksynyt periaatteen jossa kansan sijasta pelastetaan pankit ja

stone kuusi ääntä neljäkymmentäyksi yksi tyhjä poissa yksitoista jos kunto on osa niiden mukaan selkoa miten ajatus perunoiden ehdotus yhdeksän ei pyydä vasta

pitempi ja ahdistus alkaa jo tuskasdkaksi valtiovarainvaliokunnan mietintö

onko hallitus valmis lisäämään suomen takauksia ilman vakuuksia etenkin kun asiantuntijoiden mukaan terveemmän tukipaketteihin ei voi ei voi sisältyä val

lisäksi tämmöinen ennakkoilmoitusmenettely on sikäli väärin että se kohdentaa huomion niihin jotka sitten tekevät tämän ilmoituksen ennakkoon ja jos jää tästä pois niin ei ole sitten minkäänlaista julkista keskustelua siitä mistä vaalirahoitus on koostunut

äänestyksessä

pääosa lapsiperheiden ennalta ehkäisevästä työstä on kuntien vastuulla

äänestyksessä

puolueitahan valvoo valtiontalouden tarkastusviraston lisäksi oikeusministeriö ja tietysti puolueiden niiden lähiyhteisöjen ja puolueorganisaatioihin kuuluvien järjestöjen omat tilintarkastajat

äänestyksessä

sitten kysytään mitä suomi tekee oecdssä

nurminen

soitto vision yksi ääntä kolme neljä ei yksityinen poissa kolmetoista just donevoksen hytin osakkaana nimikirjoitusta kettuselle kuusitoista y

arvoisa puhemies pienen otuksen

kolmekymmentä ja yhdeksän eija tapossa kaksikymmentä eduskunta hyväksyi miten

sataviisikymmentä ja häntä kaksikymmentäseitsemän ja yksi tyhjä poissa kaksikymmentäyksi

äänestyksissä

korhonen

menetin maantiede

niinpä eurokriisi on edennyt uuteen vai

te täällä otatte kunnian näistä hyvistä päätöksistä niin kuin veronalennuksista ja sitten te panette kunnat tekemään tämän likaisen työn nostamaan veroäyriä tinkimään palveluja viemään kunnan työntekijöiltä lomarahat

edelleen on mikaela nylander arto satosen kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen

tytöt eivät enää vedä muu kalmari yhdistetään viedä mut elomaa transitituslaaksontiellä vietiinkään pienet vilisevät perusteluja koskevan ehdotuksen

mäkipää

ja nyt kysymys kuuluu onko suomi ollut aktiivinen jotta eduskunnankin valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät ehdot toteutuisivat eli että tietojenvaihto tapahtuisi automaattisesti niin kuin ed

osa kriisimaiden kansalaiset äänestävät maansa taloudelliseen katastrofiin johdattaneet poliitikot pois

valtiovarainministeriön ylläpitämän ict hankesalkun tietojen mukaan valtionhallinnon ict hankkeiden kokonaisarvo on yhteensä noin miljardi euroa ja tässä eivät ole kaikki hankkeet mukana

näin ollen tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan että ennakkoilmoitus olisi pakollinen

vastaavia väärinkäytöksiä paljastui viime vuonna euroopan parlamentista sisäisen tarkastuksen mukaan rahojen väärinkäyttö on pikemminkin sääntö kuin poikkeus

hallitusohjelma lupaa tähän muutosta

gil joo

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot

puhemiesneuvosto ehdottaa että hallintovaliokunta leirikeskusta varten ystävänpäiväristuksen neljäsosia kuin myös jos tyyli tuottaa se asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

edustusarkorotus kolme riipivä vastaamaan

mäkisalo

äänestyksessä

arvoisa puhemies

sataneljäkymmentäkuusi ja antaa neljäkymmentäneljä poissa kolmetoista eduskunta hyväksyi

kierroksen numero ykstoista edustusjoukolla sopua reskan

arvoisa puhemies

oksanen meni elio antonio kahdeksan ei poistu seitsemän osku torwet wetin